tämä on todella kiusallinen ja eriskummallinen tilanne että meillä on korkeimman oikeuden päätös ja sitten perustuslakivaliokunnan kannanotot ja noin ulkopuolisen silmin katsoen ne ovat selvässä ristiriidassa keskenänsä

rehula ja

otetaan seuraavaksi ministeri kyllösen puheenvuoro ja sen jälkeen debatti jossa keskitytään liikenneasioihin ja vähän myöhemmin ministeri kiurun puheenvuoro ja sitten viestintäasiat sen jälkeen

nolla kolmekymmentäkaksi yleiskeskusteluun eilen pidetyssä täysistunnossa päättynyt virus on tekemistä varten riittänyt uskoa toisen käsittelyn yhdentekevä

pit

siksi kilpailukykysopimus joka nyt on siis tehty joka on sopimus niin kuin meille jaetuista asiakirjoista käy ilmi ei tule saamaan meidän hyväksyntäämme emmekä voi sitoutua näihin euroopan oikeiston linjauksiin

ee viskaali harris ja kilpailit tuomas pöystietun rak

kyllä tässä nyt vähän kummallinen jako tulee että pohjoismaiseen yhteistyöhön saadaan mennä puhumaan vain siitä miten liikutaan toiseen maahan ja millainen sosiaaliturva meillä on ikään kuin ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka olisivat jokin semmoinen omituinen jäänne johon koskeminen pohjoismaisessa yhteistyössä aiheuttaa tartunnan

pidentyjaosto kaavaehdotus on yksi ei

peltokorpi virpi lahti

salo viisikymmentä ja yli kymmentä ei poissa yhdeksän eduskunta hyväksynyt mietin miten työ alusta kettusen us kahdeksan ei pidä vasta

suokaa yksi joan tai yhdeksänkymmentä ei voittaa on hyväksynyt ensimmäisen käsittelyssä selältä otetun kansalaisaloitteeseen sisältyvä ensimmäisen lakiehdotuksen

risto gröhn turvamiesten ehdotukset seitsemänkymmentä seitsemänkymmentäyksi seitsemänkymmentäkaksi seitsemänkymmentäkolme seitsemänkymmentäneljä

pertti pyrröster tiesulut tom hart ei pyydä laukkari siirtola ylemmäskin

pekkarinen

edellä olevan perustelleen suomen perustuslain nelkytkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan

sota kolme rikoksiaan tulisi yksi y kuusi kuusitoista eduskunta on hyväksynyt miten osakkaana mitenkä johdosta kallio uskonut akolme ei pyydä vasta

leikkaa lintilä

sasi sanoi että tämä on harvinaisen selvää miten pitää toimia niin totean kuitenkin että lehdet ovat olleet pullollaan erilaisia ja usein toisenlaisia ohjeita kuin mitä ed

sen sijaan toteamme että rahoituskriisistä on tehtävä johtopäätöksiä jatkoa ajatellen

kokeen reservien etunamme pöyhönen niin että samteinä pesuun ja piha seitsemäns ja sen aarre julistetaan

anteeksi ministeri kyllä täytyy tässä minuutissa pysyä

maijala ja

mutta maa järisee edelleen hyvät kollegat

lähetystö kalle pysynyt kaksi ja

arvoisa puhemies kannattaa ja runkojen tekemiä esityksiä

siksi toteamme että tarvitaan kansainvälinen eurooppalainen vakautusrahastojärjestely jotta tulevaisuudessa voidaan reagoida oikealta pohjalta jos ongelmia tulee

hyväksyykö hallitus espanjan kriisipankkien rahoittamiseen suomalaisten veronmaksajien

perusteluna lerner katsoi miesten esitykset seitsemänkymmentäkuusi seitsemänkymmentäseitsemän

kekkosen aikana oli voimassa se periaate että kekkonen hoitaa ulkopolitiikan ja kansanedustajat eivät siihen koske eivät myöskään pohjoismaisessa yhteistyössä

ja aika on tullut täyteen

sasi tässä yhteydessä sanoo eli monessa lehdessä on nyt ollut ohje kansalaisille että näitä ei pidä maksaa kunnes tämä asia saa laillisesti selkeän ratkaisun ja jopa oikeustieteen professorit ovat olleet sillä kannalla että ei ole edellytyksiä näiden maksujen määräämiseen

identity andsten kettuselle yhdeksän ei kyllä vastaamme

hyväksyykö hallitus ja järven veneen euroopan rahoitusvakausvälineen leveämmän euroopan vakausmekanismi käytön suoraan kriisimaiden pankkien

kristuksen

lopuksi on päätettävä

arvoisa puhemies

risto

viidenteen ja edustettuna lausumaehdotus ei kyllä vastaamaan

reuman sairaalan lopetus kajaanin opettajankoulutuksen lopettaminen epäonnistunut hätäkeskusohjelma ja monet muut hallituksen päätökset lisäävät huolta tulevaisuudesta ja hallitus levittelee käsiään näiden tapahtumien edessä

todellakin eivät varmaankaan polttoainehuollon ongelmat ole meidän ministereidemme vika mutta yhtä selvää tietysti on että jos sieltä joudutaan tulemaan pois niin onhan se iso takaisku ja erittäin nolo asia

nykyään joka oli yksi l kolme

edistyksen

tämän jälkeen vielä kierros debattia

onko hallitus rahoitti valmis rahoittamaan kreikkaa vuodesta toiseen suomalaisten veronmaksajien rahoilla jos teit miten hallitus aikoo käyttää sen

yli kolme ja hän on kahdeksan yksitoista tyhjä poissa seitsemän s kuntoon vasta niiden mukaan se on niiden työllistävä merkitys kymmene sitten voittaneesta mietintöä vastaan

tennilä menee kyllä tukka putkella nato parlamentaarikkojen kokouksiin mutta kun mennään pohjoismaiseen parlamentaarikkokokoukseen niin siellä ei saa puhua yhtään mitään turvallisuusasiaa

kohde kahdeksan jaa ääntä neljä yksi tyhjä poissa kuusitoista jos kaivos

tältä osin katsantomme eroaa voimakkaasti siitä mitä olemme kuulleet vasemmistoliiton ajatuksesta joka lähtee siitä että rahoituskriiseistä selvitään sillä että suljetaan silmät

ruohonen erä

tässä on esimerkki asiasta joka koskettaa satojatuhansia suomalaisia ja on kiusallista että asia laitetaan tavallisten ihmisten kärsittäväksi niin että he joutuvat ratkaisemaan onko annettu yksityinen pysäköintimaksu sellainen että se on pakko maksaa vai ei

edustaja salakkaa

arvoisa puhemiestään esityksen seitsemänkymmentäyhdeksän kahdeksankymmentä kahdeksankymmentäyksi kahdeksan kaksi

yty jaa köröyysehdotus kaksikymmentäneljä ei pidä vastaava

sataviisikymmentä ja häntä kovinkaan ei ota kaksi tyhjää poissa yhdeksän osku torro s

vienti ja risto kettusen kulutusta ei kyllä samaan aikaan hallitus on nyt yksi aaltonen kaksi usa kaksi kuusi osku torrokset miten osinkona miten työllistää kettusen seitsemäntoista ei pyydä

on syytä pelätä että samalla kun hallituksen veronalennukset eivät ole tukeneet kasvua se on nyt tekemässä uutta virhettä eli näiden ylisuurten alennusten jälkeen ollaan seuraavaksi menossa kiristävään suuntaan kesken erittäin vaikeaa taloustilannetta edelleenkin eli ehdotetaan arvonlisäveron nostoa heinäkuun alusta

sama koskee euroopan unionia että kyllä me euroopan unionissakin käsittelemme sekä näitä liikkuvuuden kysymyksiä että kulttuuria ja montaa muuta asiaa mutta puhumme myös turvallisuuspolitiikasta

meillä on tuoreeltaan harjoiteltu ilmatankkausta jossa hävittäjät saavat polttoainetäydennyksen ilmassa ja siihen käytetään paljon energiaa ja varaa

mörkösatua varten ristillä päivystyksen kuudessa asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

yhdy alusta kettusen osan sadosta ei pidä vastaava

hallituksen selvityksessä on täysin laiminlyöty tämän sopimuksen vaikutukset suomen julkiseen talouteen ja sen julkisen talouden kestävyyteen ja niihin reunaehtoihin jotka tulevat meidän oman julkisen talouden tilasta niin kuin monien muidenkin talouksien tilasta

ehdotukset viisi

satakolmetoista ja anto kuusikymmentäyhdeksän ei ääntä kaksi tyhjää poissa viisitoista eduskunta hyväksynyt nyky nyky ja mystery sijoitus kaksikymmentäviisi ei kyllä

eduskunta on hyväksynyt edustaja toivolan lausumaehdotuksen

hyväksyykö hallitus yleiseurooppalaisen pankkituen ja pankkiunioni hyväksyykö hallitus kriisimaiden rahoituksen projektipondien ja euroopan investointipankin

myönnän tähän vielä vastauspuheenvuoromahdollisuuden

seuravaksi niiden sijaan edustaja jouko jääskeläisen lausuman ehdotus ei ryhdy ostama

on tämä olut on äänestyksen kohtaan ole puhuttu nyt hyväksyttyä kun muut luvuton menettelytavan mukaista katsottava hyväksytyksi koko pääluokkana hyväksytty mietinnön mukaiset s

koko laajan turvallisuuden käsite joka on se meidän tämän päivän iso oivalluksemme lähtee tästä joten kyllä näistä asioista pitää voida puhua ja muistutan siitä että monet näistä hankkeista jotka kulkevat otsikolla puolustus ja turvallisuusyhteistyö ovat mitä suurimmassa määrin siviilikysymyksiä esimerkiksi nämä

onneksi niiden johdosta muster ehdotus kaksitoista eri arvostama

eli arvioitaessa mitä tukipäätöksiä voidaan tehdä tulee ottaa huomioon ja myös tarkasteluun se mitkä ovat oman kansantaloutemme ja myös julkisen talouden reunaehdot

arvoisa puhemies kannattaa

onko hallitus varautunut euron mahdolliseen hajoamiseen ja jos kyllä nimittäin aikooko hallitus teettää selvityksen suomen rahapoliittista vaihtoehdoista

erotuksen kahdeksan risto kalliorinne voimistamista

seuraavaksi lupakäsittelyn alkukohta

rustossa lyhytkin uusi hevonen oli

omistuksessa

puhemiesten ehdotukset

pyydän seisomaan hetken aikaa paikallaan että saadaan nimet ylös

ruste

äänestyksen alettu

ennuste on mäkipää se

edusta tekemistä varten ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn tulen tekemään muutos ehdotukset perustakaa arvoisa herra puhemies jan ehdotuksen

arvoisa puhemies teen ehdotuksen

kuusi ääntä kuusi kuusi eija pusila ksml seitsemän sc ajanut kunnat valtionosuusleikkauksilla niin ahtaalle että ne joutuvat kiristämän verotusta karsimaan palveluja ja antakoon nyt yhdeksän ei yksityinen posivaksemme kaksi uskontomenoissa mietin onko sak on miten teosta kettusen plus kaksikymmentä ei tunnusta

piste

olkaa hyvä

arvoisa puhemies ehdotuksen numero kaksitoista risto kumpula

on siis vähän väsynyt ja merkitään pöytäkirjaan

helsingissä kahdeksantena päivänä kesäkuuta kaksituhattakaksitoista l

arvoisa puhemies kannattaa kari uotilan tavoin este on kolmetoista

elinkeinoelämän tutkimuslaitos on ehdottanut arvonlisäveron noston siirtämistä eteenpäin tässä taloustilanteessa jotta nosto ei leikkaisi oraallaan olevaa kotimaisen talouden elpymistä

ylistarossa puolestaan edusti uutta korkopuhemiestä ja numero kaksi risto kalliorinne osapuolen niskanen edusti ketun puhemiesehdokas kolme ristiä mäkipää